meille on kerrottu asiantuntijakuulemisen yhteydessä että nykysäännöt olisivat riittäviä ja ne olisivat riittäneet jos niitä vain olisi noudatettu tai jos niitä aletaan tästä eteenpäin noudattaa

se iso linja on miten vienti vetää ja paljonko otetaan velkaa

ketkä täällä loppujen lopuksi veroja sitten maksavat jos eivät ne jotka saavat isoja perintöjä isoja lahjoja

heille muuten maksetaan palkkaa siitä että he ovat eduskunnassa vastaamassa

kun täällä on ilokseni moneen kertaan mainittu meikäläinen tämän robin hoodin yhteydessä todennäköisesti hän oli demari tai ainakin melkein demari niin hallituksen budjettiesityshän ensi vuodelle pitää sisällään solidaarisuusveron suuria perintöjä verotetaan ankarammin osinkoja verotetaan ankarammin nyt on puututtu harmaaseen talouteen tuloeroja tasataan

pikemminkin se toimii päinvastoin

ehkä tässä yhteydessä jos rahan hintaa vielä pohditaan erikoista on se että melkein nollakorolla pitäisi rahaa lainata mutta marginaalit ovat nousseet ihan huikeasti niin että kyllä joillakin on rahoituksen kanssa ongelmia

kyllä se ainakin sosialidemokraattien oikeustajuun ja tasa arvokäsitykseen lyö tosi kovasti korvalle

sitten kun on julkisuudessa ollut tieto että täällä on tällainen kaivosvaltaushanke niin onko se jonkinlainen kapula rattaissa ja voiko olla joitain muita kapuloita että tämmöisen hankkeen toteuttaminen vaarantuu ja viivästyy

sitten meidän vaihtoehdossamme tähdätään myös tulojen saamiseen

tätä hallitusta harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta ei ole kiinnostanut pätkääkään

tämä on myöskin vakava viesti että tällainen yhteisö ei sitten noudata sääntöjään

sitten väittämä kaksi on että perinnöstä on maksettu verot että se on hankittu sellaisilla tuloilla joista on verot jo maksettu

lintilän mainitsema käännetty alvi on pieni siirto sinnepäin

kun kaikki koalitiot joskus murenevat ja hajoavat niin tämä on minun arvaukseni että sitten kun euroopan unioni joskus hajoaa niin se hajoaa johonkin tällaiseen että näitä yhteisiä sääntöjä rikotaan siinä määrin että sieltä alkaa jonkinlainen massapako

perinnönsaaja ei ole maksanut siitä perinnöstään veroa

hän maksaa sen jälkeen kun hän jotakin sitten perii mikä on sinänsä valitettava asia koska perintöön liittyy aina kuolemantapaus

itselleen koska sillä on budjettivalta

rahoituksessa on ollut kuuleman mukaan ongelmia ihan terveilläkin yrityksillä

mutta sitten kun kuitenkin varallisuus perijällä kasvaa niin hän maksaa siitä ja perintöverothan ovat verrattuna vaikka tuloveroihin aika kevyitä tasoltaan

ei haluta olla enää mukana

tästä on pikkasen viitteitä kun esimerkiksi suuret maat pitävät omia ryhmäkokouksiaan ja tulevat sitten kertomaan muille mitä ne ovat edellisenä iltana sopineet ja päättäneet tai esimerkiksi se protektionismi jota euroopassa on näin laman aikana erityisesti nostaa päätään

tietyissä tilanteissa riippuu vähän näistä perintöasiakirjoista voi olla tietysti kohtuuttomia tilanteita että joutuu maksamaan perintöveroa vaikkei vielä ole perintöä saanutkaan

ne ovat sellaisia oireita että jonakin päivänä tämä sitten hajoaa kun sitä yhteistä liimaa ei ole olemassa

tiedätte ne tilanteet

sitten korkeiden palkkojen ja eläkkeiden verotuksesta vielä sen verran että eihän kukaan rakasta veroja ja ne joilla on korkeat tulot maksavat euromääräisesti aika korkean määrän myöskin veroja kun euroilla mitataan ja vaikka mittaisi prosenteillakin

mitä tulee talousarvioiden ennakkotarkastukseen niin myönnän että onhan siinä se näkökulma että sitten ollaan entistä tiiviimmässä yhteistyössä

kyllä se vaan on todettava että erityisesti tämmöisinä vaikeina aikoina kun olemme aika vapaassa pudotuksessa julkisen talouden alijäämän kanssa kaikki joutuvat kiristämään vyötä niin kuin edustaja viitanen sanoi maksukyvyn mukaan

kiinnitän myöskin huomiota siihen että paitsi että venäjän ja koillisväylän yhteyksiä korostetaan niin kyllä sen rinnalla pitää voida käsitellä koko ajan myös sitä miten suomesta mennään eurooppaan

nyt on se aika

meillä on vielä mahdollisuus itse päättää näistä asioista ennen kuin tulevat imft ynnä muut sanelemaan miten täällä suu pannaan

tällöin korostuu esimerkiksi suomen ainoan sulan sataman eli hangon sataman merkitys

nyt pitää vain vyötä kiristää

sieltä on nopein yhteys eurooppaan ja sitä kautta voidaan vientiteollisuutta edistää myöskin huomattavalla tavalla mutta se vaatii sen radan sähköistämisen hyvinkäältä hankoon

jokaisen pitää tulla talkoisiin ennen kuin kuin kolme ata luottoluokituksen osalta alkaa jollain lailla olla uhattuna tai rapistua

yhden vuoden talousarvion tuijottaminen on kyllä vähän niin kuin navan tuijottaminen että siitä ei vielä paljon saa selvää minkälainen kroppa siihen napaan on kiinnittynyt

aivan lopuksi herra puhemies kuten täällä valiokunnan näitäkin asioita erittäin hyvin tunteva edustaja sasi totesi korotukset eivät ole kohtuuttomia

kysyisin ministeriltä miten hän arvioi sitä että voitaisiin joitakin hankkeita nopeuttaa liittyen budjettikehysten mainintoihin jakamattomasta varauksesta omaisuuden myyntituloista talouden tilanteen paranemisesta ja mahdollisesta elvytyspaketista

siinä pitäisi olla laajempi ja pitempiaikainen näkökulma jos ja kun näitä jäsenmaitten eu maitten talousarvioita tutkaillaan

ei tällä myöskään valtiontaloutta pelasteta nämä summat ovat sen verran pieniä suhteessa velan kasvuun mutta kyllä tämä on oikeudenmukaisuuskysymys että rikkailta otetaan ja köyhille annetaan ja tämä tehdään sillä tavalla robinhood hengessä että ei lainsuojattomasti vaan lakeja säätäen

mitä tämmöiseen tarkastustoimintaan yleensä tulee mitä verbiä siinä halutaan käyttää onko se tarkastamista onko se läpinäkyvyyttä siihen voidaan valita se sana joka palvelisi parhaiten sitä tavoitetta minkä pitää olla siinä että euroopan unionin kansalaiset voisivat hyvin ja että euroopan unionin alue olisi mahdollisimman kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla

siinähän meillä on se yhteinen tavoite ja sitä vastaan ei tulisi olla mitään ristiriitaisia tekijöitä

herra puhemies

tätä taustaa vasten niillä mailla jotka toimivat rehellisesti ihan niin kuin rehellisellä asiansa hoitavalla ihmisellä ei hänelläkään ole missään yhteiskunnassa mitään pelättävää kun hänellä on asiat kunnossa ja puhtaat jauhot pussissa sama on yrityksillä ja niin kuin totesin sama koskee tietysti jokaista euroopan unionin jäsenvaltiota ei ole mitään pelättävää jos ne ovat hoitaneet asiansa sääntöjen mukaisesti ja läpinäkyvästi ja rehellisesti

nyt asiantuntijakuulemisen yhteydessä on vaan käynyt selville edustajat lintilä ja manninen voivat varmasti vahvistaa että tämä käännetty alv on marginaalisen pieni siirto tosin oikeaan suuntaan verrattuna siihen jos esimerkiksi verovastuu toteutuisi jos esimerkiksi hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin että verottaja voisi saada pankeista vertailutietoja jos esimerkiksi hallintarekistereitä ja muita vastaavia tässä julkistettaisiin

minäkin kiinnitän huomiota näihin veropoliittisiin aloitteisiin liittyen sekä varainsiirtoverolakiin että arvonlisäverolakiin

herra puhemies

ehkä vielä toiseen kertaan lyhyesti tästä tärkeästä asiasta joka sinänsä on kannatettava mutta niin kuin täällä on todettu ei koske kaikkia kuntia

kaiken lisäksi jos niillä on sitten vaikeuksia silloinhan sinne talkoisiin paljon mieluummin menee mukaankin kun tietää että siinä on aito hätä ja asiat on parhain päin yritetty hoitaa

tästäkin syystä tämän nykykäytännön olemassaolo pitäisi kyseenalaistaa ja sen uudistamismahdollisuudet tulisi selvittää

sitä on kaiken maailman vippaskonsteilla rapautettu on erilaisia vähennysjärjestelmiä ja asiantuntijat sanovat että tällä tavalla voidaan kiertää budjettikehystä ja se saattaa jopa sieltä heijastua

sitten oman kannan muodostaminen on tietysti vaikeaa näin ristiriitaisessa asiassa joten tarkalla korvalla tulen kuuntelemaan kun tämä valiokuntaankin tulee osittain olemme siellä jo valtiovarainvaliokunnassa päässeet asiantuntijoita kuulemaan mille kannalle tulen tässä asettumaan

sitä en kiistä

merkittävämpiä toimia asiantuntijat ovat ehdottaneet ja näitten suhteen hallituspuolueitten edustajat ja hallitus ovat olleet täysin välinpitämättömiä

lieventäminen näitten perintö ja lahjaveroasioitten osalta on askel kohti lohj

hallitus on nyt viime aikoina koskien kreikan lainapakettia ja myöskin tätä takausvastuuasiaa antanut jotenkin aika selvästi ymmärtää että opposition pitäisi tukea ehdoitta hallituksen esitystä ja näitä esityksiä niitähän on tässä useita

tässä salissa on esitetty nimenomaan oikeiston voimin monta kertaa aikaisemmin että perintö ja lahjavero tulisi poistaa tällaisia puheenvuoroja täällä on käytetty

edustaja kiviranta ei näin sanonut siinä hän oikaisi aivan aiheellisesti että minä tein turhan reippaan johtopäätöksen mutta jo silloin jos palikoita kuljetetaan siihen suuntaan että lievennetään ollaan matkalla kohti nollaa

herra puhemies

tämä on vähän erikoista että vaalikauden lopuillaan ollessa alkaa opposition tukikin olla haluttua

mitä tulee sukupolvenvaihdoskysymyksiin niin niitä kohtaan kyllä henkiökohtaisesti omaan ymmärtämystä hyvin paljon

me olemme edelleen huolissamme finanssikriisistä

ei meitä ole haluttu kuulla saatikka kuunnella ei sata komiteassa ei taloustalkoissa

ne ovat sellaiset kehykset ettei niitä haluta eikä voida sitten ylittää vaikka ne ihmisen keksimiä ovatkin

kyllä tämä on vakavaa tekstiä kun poliisi oikeus lehdessä etusivulla suurin kirjaimin lukee petetyt toiveet ja siinä poliisien ammattiliitto kuvailee niitä epävarmoja työskentelyolosuhteita joissa he joutuvat tekemään työtä

meillähän on ollut elvytysasioitten osalta oma käsi avoinna yhteistoiminnalle että koetettaisiin yhdessä viedä asioita eteenpäin

millä tavalla kehystä on kierretty tällä hallituskaudella erityisen paljon

nyt on kyse ihan samasta asiasta

me emme saa toistamiseen joutua vastaavaan tilanteeseen

pääomia pitää voida verottaa sinne suuntaan pitää katsoa

miksi nyt

keskustapuolue valitettavasti vain politikoi

hallituksellahan on erittäin leveät hartiat

muutamia kommentteja tästä erinomaisen hyvästä mietinnöstä ensinnäkin tarkastusvaliokunnan tarpeellisuudesta

vaikka teidät on tunnettu vastuunkantajapuolueena niin tässä te lipeätte vastuusta

tällä tavalla laaja tiivis veropohja joka meillä on ollut ja joka on saatu pitkällisen työn tuloksena syntymään on nyt ammuttu hajalle ja rapautettu

työtä verotetaan jo ihan riittävän rankasti mutta tämän kaltaiset nopeat osakekaupat jotka ovat kerta kaikkiaan vaan rahalla pelaamista ne sietäisivät kyllä pienen veron

suomi on eräs euroopan porvarillisimmista maista näin on kansa halunnut joten eihän nykyhallitus näissäkään asioissa opposition tukea tarvitse

siinä mitä ministeri holmlund sanoi siitä että määräaikaisista virkasuhteista pyritään eroon vielä kannustaisin ministeriä tähän suuntaan toimimaan koska se epävarmuus useimmiten tämä koskee nimittäin nuoria poliiseja on se pahin juttu

ratkaisua ei löydy poliittisesta käpykaartista

perussuomalaisille tästä traagisesta kielikuvasta titanicista

sen voima ja sen hartiat riittävät toteuttamaan sitä hallituksen politiikkaa niin kuin se on toteuttanut omaa ohjelmaansa ja tehnyt asioita ihan oman päänsä mukaan

tämä ei ole mielestäni ollut järkevää politiikkaa

siksi siinä kävi huonosti

me tarvitsemme sellaisen oikeudenmukaisen ja nimenomaan nykyistä oikeudenmukaisemman verouudistuksen koska nyt on käynyt niin että verovelvollisten kesken on tapahtunut uusjako ja se on tapahtunut päinvastoin kuin se tapahtui robin hoodin maailmassa

millä aikavälillä tässä nyt alkaa jotakin tapahtua

ymmärrän että hallintoa on uudistettu mutta toivoisin että liikuttaisiin ripeästi ja saataisiin pysyviä työsuhteita ja virkasuhteita meidän poliisille

se on varsin riippumaton

jos vähän muistellaan menneitä aikoja niin valtiontilintarkastajien järjestelmä oli eräällä tavalla tämmöinen ylähuoneen poikanen

onnittelen ja kiitän hallitusta

hallitus hoitaa ja hallitus vastaa ja sitten määräajoin ihmiset ottavat vaaleissa kantaa halutaanko muutoksia vai annetaanko tuki nykymenolle

tämä hallitus on toiminut päinvastoin

se jo kertoi jotakin siitä

antaa markkinoille selvä viesti siitä että valtio on luotettava sopimuskumppani ja se laittaa reilusti rahaa niihin toimintaedellytyksiin joilla ihmisiä työllistetään ja suomen vientiä edistetään

se ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille mistä osoituksena on se että yhteiskuntaan on syntynyt suurituloisten nollamaksuluokka joittenkin verojen osalta

heillä oli kyllä kokemusta ja näkemystä mutta he eivät olleet ihan samalla tavalla kiinni puikoissa kuin on toimivan eduskunnan toimiva valiokunta

sen verran eduskunta on usean vuoden ajan lisännyt hallituksen budjettiesitykseen valtion menoja

esimerkiksi englannissa parlamentin budjettivalta on vain ja ainoastaan riippuvainen sen tarkastusvaliokuntaa vastaavan toimielimen työstä

sen sijaan tämän päivän länsi uusimaa lehdessä erään suomen suurimman paperitehtaan toimitusjohtaja sekä metsäteollisuusalan johtajat seminaaristaan kirkniemen paperitehtaalla siis sappi oyn tehtaassa huutavat suoranaisen hätähuudon että tehkää se vihdoinkin

ei siellä voi parlamentti lisätä budjettiin yhtäkään sillinkiä tai puntaa mitä sitten haluaisivatkaan tehdä mutta jälkikäteen voivat kyllä sitten ruoskia ja ruotia erittäin voimakkaasti onko hommat hoidettu niin kuin hyväksytyn budjetin mukaan olisi pitänyt tehdä

täällähän jo todettiin että hallitus nimenomaan vivuttaa myymällä osakkeita ja tekemällä rahastosiirtoja eli tämä keskustan kasvurahastoidea on toteutumassa vähän eri tavalla

olen avoimin mielin näitten ruotsin kokemusten tutkailun suhteen

tämä on rautateiden sähköistyshankkeitten joukossa tällä hetkellä paalupaikalla ykkönen

kaiken kaikkiaan tämä globaali talous edellyttää meiltä pienenä kansakuntana tosi nopeata reagointia siihen missä kansainvälinen veropolitiikka kaiken kaikkiaan menee ja kulkee me emme saa tässä jämähtää paikallemme

edelleen harmaan talouden sateenvarjon alla purjehtii arvonlisäverospekulanttien joukko

yhtenä esimerkkinä pienenä sellaisena on se että olemme reagoineet muun muassa niin että meidän yhteisöverokantaamme on alennettu koska ympäristössäkin on tapahtunut kaikenlaista

tämä kassanhallinta jota mietintötekstissä luonnehditaan eräänlaiseksi salatieteeksi tämä ei ole vielä lainausmutytär sen sitä kuvaillaan ikäänkuin salatieteeksi lainaus joka liittyy siis tämmöiseen budjettioikeudelliseen osaamiseen niin että on vaan ihan muutama henkilö suomessa jotka sen osaavat ja nyt lainaan täältä avainlauseen

rehelliset sijoittajat rehelliset rakentajat ja rehelliset yrittäjät kärsivät markkinoilla siitä että on tällaisia vapaamatkustajia

en tiedä onko se riittävä signaali markkinoille mutta yhdyn siihen edustaja lehden huoleen että meidän pitää seurata ja reagoida ettemme pelaa itseämme ihan paitsioon